edustaja sipilä mietti puheenvuorossaan miten lasten sivistyksestä ja oppimisesta huolehditaan

meillä on suomessa valtavan hieno esiopetus ja hallitus vastaa tähän sipilän huoleen tekemällä esiopetuksesta velvoittavan koko ikäluokalle

varhaiskasvatukseen panostaminen on monien tutkimusten mukaan tehokkain tapa ehkäistä aikaisin tapahtuvaa syrjäy tymistä

hallitus teki myös merkittävän arvovalinnan nuorten tulevaisuutta turvatakseen pidentämällä oppivelvollisuutta

tämä on myös selkeä taloudellinen kohdennus perheille

tällä tavoitellaan esteettömän eurooppalaisen meriliikennealueen toteutumista vähentämällä eu maiden satamien välillä liikennöivien alusten hallinnollisia menettelyjä

merikuljetuksia koskettavat eun sisäisessä meriliikenteessä lukuisat tulli ja kuljetussäännöt joita vastaavia jäsenmaiden välisissä maantiekuljetuksissa ei ole

arvoisa herra puhemies

suomelle ei siis syntyisi esityksen johdosta heti välittömiä valtiontaloudellisia vaikutuksia

hallituksen talousarvioesitys lisätalousarvioesitys rakenneuudistukset ja tupo muodostavat neljän jalan kokonaisuuden josta tämä hallitus muistetaan

edellä esitettyjen näkökulmien johdosta pidän hallituksen esitystä perusteltuna

liikenne ja viestintävaliokunnan asiantuntijakuulemisissa muun muassa suomen varustamot rajavartiosto laivameklariliitto ja puolustusvoimat puolsivat hallituksen

yleiskeskustelu on päättynyt

pyryttää yksityiskohtaisen käsittelyn eduskunta hyväksyy lakiehdotusten sisällä mietin

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään kaiverretxen esitystä

suuri kiitos hallitukselle kuuluu täysimääräisistä indeksikorotuksista

arvoisa herra puhemies

tällä toimella kannustetaan työntekoon ja annetaan ihmiselle mahdollisuus saada pieni helpotus toimeentuloonsa

on arvioitu että yksi kolmasosa maailmassa tuotetusta ruuasta heitetään pois edustaja mykkänen tuossa edellä totesi että se olisi yksi neljäsosa omien tietojeni mukaan puhutaan jopa kolmasosasta

arvoisa herra puhemies

kannustan hallitusta toimiin valtio omisteisen teollisuuden ja toiminnan liikkeellesaattajana tätä etenkin kohtuuhintaisessa asuntorakentamisessa ja uusilla nousevilla teollisuudenaloilla

tällöin jalustalle nousee sosiaalisen turvaverkkomme toimivuus ja nimenomaan viranomaisyhteistyö yli hallintorajojen

arvoisa herra puhemies

erittäin hyvää budjetissa on korjattu esitys paljon puhutusta osinkoverotuksesta

arvoisa puhemies

kysyisin teiltä arvoisa ministeri räsänen

ennen kaikkea se on hyvä siltä osin että tuolta vanhuspalvelulaista jonka hallitus jo tällä kaudella on toteuttanut jo tulta vanhuspalvelulaista tuo vanhusneuvostojen päät siirretään suositus vanhusneuvostoista tänne kuntalain puolelle jolloin vanhusneuvostojen rooli tulee myöskin pakolliseksi kunnan järjestää

molemmissa niin kiviniemen kuin lipposen linjoissa on omat ymmärrettävät kohtansa

näistä esimerkkinä mainitsen joustavan hoitorahan jolla lisätään työn ja perheen yhteensovittamisen vaihtoehtoja lisäksi on päivähoitomaksujen käyttöön perustuva laskutus

kuinka tarkkaan seurataan poliisiresurssien riittävyyttä muun muassa kaakkois suomessa jossa on runsaasti rajanylityksen mukanaan tuomaa turismia

kiviniemi osoitti omalla esityksellään ymmärrystä kaakkois suomen asenteille ja todellisuudelle ruotsin kielen tarpeellisuudesta ja pyrki etsimään tilanteeseen uutta avausta

tästä huolimatta terveen järjen käytössä ei olisi mitään pahaa

kuitenkaan kaakkois suomessa tätä ei huomioida poliisimäärissä tällä hetkellä

lipposen antama kritiikki kiviniemen linjausta kohtaan oli osuva siinä määrin että olisi järjetön ajatus että kaakkoiskulma pakotettaisiin venäjän kielen opiskeluun muiden opiskellessa ruotsia

olisi kaikkien etu jos tuo ylijäänyt täysin syömäkelpoinen ruoka voitaisiin kompostin sijaan jakaa työntekijöille tai jos sen voisi tarjota jollekin sitä tarvitsevalle

niin asia ei todellakaan voisi olla ja omassa mielettömyydessään epätasa arvoistaisi väestöä työvoiman sijoittumisen ja liikkuvuuden osalta

olen joutunut kuulemaan valtavasti pettyneiden vanhempien vuodatusta asiasta ja en voi muuta kuin todeta että tämä oli virhelaukaus joka olisi pitänyt jättää laukaisematta ja jonka kohdalla edellyttäisin uudelleenharkintaa

toivoisin että tämä määrittely tehtäisiin yhtä tarkasti myös kuntalain osalta koska tällä hetkellä tuossa yks on suunnitellut tai tässä esityksessä tuo on vain muutamalla pienellä lauseella huomioitu

arvoisa herra puhemies

nykyaikana tarvitaan kielitaitoa

pakkoruotsin tai pakkovenäjän sijaan keskustelu tulisi kääntää kahden pakollisen kielivalinnan suuntaan sillä jokainen kieli on tärkeä

on syntynyt erilaisia kampanjoita uusia sovellutuksia joissa esimerkiksi ravintolat voivat myydä ylijääneitä annoksia puoleen hintaan kotiin haettavaksi roskiin heittämisen sijaan

onhan päivänselvää että vanhemmat ovat tasa arvoisia keskenään

arvoisa herra puhemies

suomen lainsäädäntö ei tätäkään helpota vaan byrokratian vaativuus uuvuttaa ja yllättää monia alalle pyrkiviä

opetussuunnitelmaa kieltenopetuksen osalta tulisi kehittää kielikorin suuntaan josta nuori voisi valita omat mieltymyksensä tai tulevaisuudensuunnitelmansa huomioiden toisen opiskeltavan kielen yleiskieli englannin lisäksi

lähetekeskustelussa on avioliittolain muutoksen edellyttämien liitännäislakien käsittely ja aivan heti alkuun haluan kiittää ministeriä ja hallitusta siitä että nämä liitännäislait tulevat nyt käsittelyyn

toivon että valiokunta ottaa tämän aloitteen omaksi tärkeäksi asiakseen ja siten valmisteluunsa ja kuulee laaja alaisesti toimijoita ja asiantuntijoita asiassa

ennemmin olisi voinut suunnata katsetta peruskoulun rönsyjen erilaisten yksityiskoulujen tukien leikkaamiseen jotta todellinen tasa arvo koulutuksessa toteutuisi ja samalla oppivelvollisuuden lisävuosi saataisiin katettua

tasa arvoista avioliittolakia puoltaa se että byrokratia vähenee ja näin syntyy säästöjä

tämän lisäksi tulisi edelleenkin olla mahdollista valita vapaaehtoisia kielikursseja jotta ne joille kieltenopiskelu on helppoa ja mieluisaa voisivat kehittää omaa kielitaitoaan haluamallaan tavalla

edustaja nurmisen yhdessä muiden puolueen edustajien kanssa tekemä ja yli sadan edustajan allekirjoittama aloite ruokahävikin vähentämiseksi on kannatettava ja erittäin tärkeä keskustelunavaus lainsäädännön osalle

neljän lapsen äitinä keskeytymätöntä kolmivuorotyötä tekevän aviomiehen puolisona ja päiväkodissa työurani tehneenä voin todeta että tämän yksityiskohdan valmistelussa on valitettavasti unohdettu hyvä valmistelu

mietintö lähtee liikkeelle kestävästä kasvusta sanoisinko jopa hieman kritiikittömästikin

minun linjani on

asia näyttäytyy eri lailla eri alueilla ja konkretisoituu itäisillä rajoillamme missä esimerkiksi pätevien ja asiansa osaavien tullimiesten nimittäminen virkoihin on vaikeaa

sama sukunimi ilman erillistä hakemusta auttaa tällä hetkellä yhdessä eläviä ihmisiä

arvoisa puhemies

venäjää taitava ja näppärä autonasentaja olisi tehokas ajoneuvojen alustarkastuksissa mutta ruotsin kielen riittävä taito ei anna mahdollisuutta virkamieheksi nimittämiselle

kaikilla parisuhteensa virallistavilla pareilla olisi näin yhtäläinen oikeus yhteiseen sukunimeen ilman turhaa byrokratiaa ja rahanmenoa

lähestymiskulmani on rationaalinen ja vapaata valinnaisuutta korostava

tästäkin aiheesta on kyettävä keskustelemaan ja oppimaan

mielestäni esimerkiksi eläköityvät ilman työnteon kartuttamaa työeläkettä jäävät vaatisivat myös näin tulevaisuusselonteon tasolla auki kirjoittamisen ja visioinnin ja mikä tärkeintä vastauksia huolestuneille kansalaisille

johtopäätöksenä voi olla muutos

tällä hetkellä väestörekisteristä erilaisista henkilörekistereistä ja muista vastaavista rekistereistä voidaan poistaa rekisteröidyn parisuhteen kategoria

arvoisa herra puhemies

siksi pohdimme edustaja modigin kanssa voisiko koulun opetusta ja arviointia muuttaa siten että toinen kotimainen kieli olisi arvioituna hyväksytty suoritettu mallia

mielestäni edustaja elorannan aloite on hyvä ja kannatettava

on päivänselvää että niin lainsäätäjänä kuin vanhempana odotan lapsen olevan päivähoidossa tai harrastuksissaan turvassa

mielestäni tätä lupausta antaessa tulisi miettiä tarkoin onko lupaus liian suuri tai vahvalla sanalla kuvaten jopa hövelisti annettu

lapset tarvitsevat onnistumisen tunnetta ja kielen puhumiseen rohkeutta ja

mielestäni on tärkeää että niidenkin jotka ovat lasten kanssa tekemisissä vaikka sivullisessa roolissa kuten perhepäivähoitajien puolisoiden tai aikuisten lasten roolissa rikostaustat selvitetään tältä osin

tämänkin hallituksen esityksen kohdalla en voi kuin ihmetellä miksi hallitus haluaa suorastaan ulosliputtaa maantiekuljetusalan suomesta

nuoliarvoisat edustajat käytetään jatkossa sitten kumpaa tahansa suomen valtakunnan virallista kieltä ne mitkä totesi kolmen minuutin iloa

mielestäni olisi viisasta nojata eta alueen maihin sekä maihin joilla on suomen kanssa vastavuoroisuuteen perustuvat sopimukset esimerkiksi verotuksessa ja monissa muissa tärkeissä yksityiskohdissa

tasa arvoinen avioliittolaki antaisi näille lapsille heidän vanhemmilleen ja heidän lähiympäristölleen selkeän viestin siitä että heidän perheensä on yhtä arvokas ja yhtä hyvä kuin muutkin perheet

miksi järisyttää alan kilpailutilannetta tietoisesti

mielestäni suomeen ovat tervetulleita kaikki vastuulliset yritykset vastuulliset niin kansalaisten sosiaalisissa perusoikeuksissa kuin ympäristöön liittyvissä kysymyksissä

olen itse toiminut perhepäivähoitajana ja tiedän hyvin kuinka tärkeässä roolissa puolisot tai aikuiset lapset tuossa kodissa jossa lapsia hoidetaan ovat